arvostamme ministeri vapaavuoren yhteistyötarjousta kuten sanoitte suuressa asiassa

eduskunta katsoo että hallitus on monilla toimilla lisännyt asumiskustannuksia passiivisuudellaan saanut aikaan sen että kohtuuhintaisten asuntojen tarjonta on romahtanut ja keskittämispolitiikallaan pahentanut asuntokurjuutta

voimaan heti jolloin verotulot alkavat virrata ensi vuonna ja rajataan toiminta siten et teivät esimerkiksi karibialla majaansa pitävät veroparatiisiyhtiöt pysty suomessa tehdystä tuloksesta veroja kiertämään sinne niitä siirtämällä

nyt te lakkautatte opiskelupaikkoja sieltä missä oppilaat valmistuvat lisäätte paikkoja sinne missä oppilaat eivät edes valmistu

tämä keskustelu on osoittanut että suomen eduskunnassa on tällä hetkellä ainoastaan yksi puolue suomen keskusta joka kunnioittaa kansanvaltaa ja edustuksellista demokratiaa ja haluaa että lainsäädäntövalta pysyy eduskunnan käsissä

on erikoinen tilanne että vain keskustaoppositiolla on esittää vaaleissa kansalaisille selvä ehdotus miten nämä palvelut tulevaisuudessa hoidetaan

jos te kuten ministeri urpilainen teitte sanoitte että kyse on viraston virheestä tarkoittaa se siis sitä että on hankkeita joitten suunnittelu on pielessä

milloin tuo selonteko tulee ja voidaanko näiden kiirehdittyjen uudistusten antaa odottaa niin kauan että selonteko valmistuu

kolmas asia

arvoisa puhemies

mitä järkeä ministeri teidän toimissanne on

te ajatte palvelut alas sieltä missä vähäväkiset ihmiset asuvat

vai onko sittenkin kyse ministeriön virheestä että ette ole osanneet laskea oikein kuinka paljon valmiiksi suunniteltuja hankkeita pystytte rahoillanne toteuttamaan

pääministeri katainen sanoo säästöksi sitä että koulut ja terveyspalvelut vedetään pois ja ihmiset saavat kustantaa itse matkustamisen niiden luokse

teidän edeltäjänne lupasi jo yli kaksi vuotta sitten että omaishoidon tuen kela siirto toteutetaan ja omaishoidon tuen palkkion verottomuus toteutetaan

hallitus yrittää tämänkaltaisella toiminnalla kaapata lainsäädäntövallan eduskunnalta

hallitus on varannut luonnostensa lausuntokierroksille erilaisille etujärjestöille paljon pidemmän lausuntoajan kuin että se nyt päivässä haluaa eduskunnan päättävän lait

keskittämisellä tapatte tekemisen ja elämisen meiningin joka on leimannut montaa pientä ja keskikokoista kaupunkia ja kuntaa

mutta kun useita viikkoja sitten keskustelimme tästä asiasta tässä salissa keskustalla oli yksityiskohtainen ratkaisu ja lakiesitys miten veroparatiiseja täytyy suitsia

kumman virheestä on kyse

jos taas palveluita leikataan kuntatyöntekijät saavat niskoilleen ihmisten tyytymättömyyden heikkenevistä palveluista

tästä toimenpidepaketistakin luullakseni olemme hyvin samaa mieltä mutta milloin alatte tehdä päätöksiä

ja jokainen kansanedustaja vastaa päättämistään laeista itse

samaan aikaan heidän niskassaan työntekijöiden niskassa on säästöpaineet

hallituskausi on yli puolivälin

arvoisa puhemies

olisi ollut hyvä että urpilainen olisi ollut tätä esitystään täällä puolustamassa koska siinä on juuri ne puutteet jotka totesimme jo lokakuussa kun asiasta keskustelimme juuri ne puutteet jotka keskustan ratkaisuesitys tukkisi ja saisimme huomattavasti paremmin rajattua tätä tulojen virtaa ja veronkiertoa veroparatiiseihin päin

budjetissa leikkaukset ja veronkorotukset kohdistuvat pienituloisiin perheellisiin tavallisiin työssä käyviin sekä heidän tarvitsemiinsa kuntien palveluihin kuten koulutukseen ja päivähoitoon

kun tähän vielä levitetään eteen se sekasorto minkä hallitus on onnistunut luomaan sosiaali ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta en ihmettele että terveyspalveluissa työskentelevät ihmiset selaavat yksityisten työnantajien ilmoituksia

kuntien pakkoliitokset eivät ratkaise terveyspalveluiden ongelmia mutta sotkevat kyllä muidenkin palveluiden järjestämisen

nimittäin moni omaishoitaja ja hoidettava ei ole valitettavasti enää edes kuuntelemassa tätä keskustelua jotka vielä kaksi vuotta sitten uskoivat tulevaisuuteen

arvoisa puhemies

hallitus selittelee täällä hidasta talouskasvua ja heikkenevää työllisyyttä euroalueen kriisillä

jos rivitalossa palaa kaikki rivitalon osakkaat menevät sammuttamaan paloa riippumatta kenen syy on se että palo on syttynyt mutta jos sen saman huoneiston asukas omalla tunaroinnillaan sytyttää huoneiston uudelleen kyllä silloin taloyhtiön on seuraavaksi mietittävä häätöä yhteisestä yhtiöstä

varta vasten kenenkään ei tarvitse lähteä jätevesijärjestelmää korjaamaan jos kiinteistössä tehdään muita perusparannuksia haetaan rakennuslupaa ja peruskunnostetaan kiinteistöä totta kai samassa yhteydessä sitten pistetään myös jätevesijärjestelmät kuntoon jos parantamisen tarvetta on

miten te aiotte varmistaa että julkisiin palveluihin riittää ammattilaisia ja se pysyy kilpailukykyisenä hyvänä vaihtoehtona alan työntekijöille

hallitus ei anna uuteen talouskasvuun edes siemeniä

lapsilisäleikkausta yritätte häivyttää monimutkaisella lapsivähennyksellä

keskusta ja teidän omat selvitysmiehenne ovat ehdottaneet kymmeniä toimia yrittäjyyden lisäämiseksi

nyt hallitus reagoi tehtyyn sopimukseen perumalla muutamia aiemmin ilmoittamiaan möhläyksiä kuten vuorotteluvapaan heikennyksen ja maatalouden polttoaineverojen kiristyksen

siinä missä pääministerin harppi lopettaa turun tampereen ja uudenmaan kehyskuntien itsenäisen elämän vapaavuoren harppi viime kaudella määritteli alueen jonka sisältä palveluja saa

keskustelimme tästä jo viikkoja sitten erityisesti siksi että valtiovarainministeri urpilainen oli sysäämässä veroparatiisien kieltoa kuntapäättäjien kontolle

seurata me osaamme kyllä täällä eduskunnassa ja sitä seurantaa joutuvat valitettavasti tekemään kaikki suomalaiset mutta ketä kuullaan

edelleen on mahdollista saada tuo viiden vuoden lykkäys kerrallaan sosiaalisin perustein jos tulotaso tai elämäntilanne on sellainen että on kohtuutonta edellyttää remonttiin ryhtymistä

mutta osakeyhtiöitä lukuun ottamatta kaikkien muiden suomalaisten yritysten kustannukset nousevat ja verotus kiristyy ja näitä yrityksiä on lukumääräisesti enemmistö

tämä on myös seuraus siitä että kreikka ei ole omia sitoumuksiaan ajoissa noudattanut

uusiutuva energia biotalous puunjalostus ruoka kaivannaiset matkailu arktisen alueen investoinnit ovat tulevaisuuden toimialoja jotka tuovat suomelle uutta kasvua työtä ja vientituloja

no onneksi hänen puoluetoverinsa työministeri ihalainen jo ehti vastata että hankintalakia on kuitenkin kuntapäättäjien noudatettava jolloin pallo palasi takaisin valtiovarainministerille ja nyt tuo esitys on täällä meidän ruodittavanamme

te väitätte tekevänne kuntauudistuksen kuntakentän kuulemisen perusteella

haluavatko espoolaiset liittyä helsinkiin

tätä ratkaisua voi siis kuvata sanalla sanoen että eduskunta kohtuullisti jätevesivaatimukset

katsotaan pysyykö kreikka eurojärjestelmässä ilman kolmatta ja neljättä ja viidettä pakettia

mutta mennäänpä asioissa eteenpäin

toivomme että valtiovarainvaliokunta tulee tämän keskustan ratkaisuesityksen taakse ja saamme verotuloja kartutettua jo ensi vuonna ja veroparatiisien käytön suitsittua

verovaroilla kerätyt terveydenhuollon miljardit valuvat nyt lääkärifirmojen maksuina ulkomaille ja vievät leivän suomalaisilta yrittäjiltä ja yrityksiltä

kuntarakenteen sekä sosiaali ja terveyspalvelujen uudistuksen lupaatte valmistuvan jo tämän kevään aikana

milloin kerrotte ehdokkaillenne että kokoomus ajaa suurkuntia vimmalla sanoivatpa turun tampereen tai uudenmaan kehyskuntien kokoomuslaiset mitä hyvänsä pienten kuntien kokoomuslaisista nyt puhumattakaan

mitä tulee niihin kysymyksiin joita on keskustan edustajille esitetty siitä minkä takia edellisellä hallituskaudella tätä ei tuotu vaikka asiasta oli puhuttu

viime viikon aikana vasemmistoliitto vihreät ja myös sdp ovat sanoutuneet irti tästä linjauksesta

keskustalla olisi ollut valmius valiokunnan enemmistön kanssa viedä tämä asia pakettiin jo vaikka ennen joulua koska käytännössä valiokunnan ja ympäristöministerin tiiviillä yhteistyöllä se ratkaisu alkoi hahmottua

arvoisa puhemies

kokoomuksen ja sdpn johdolla suomi on ajautunut vakaviin talous ja työttömyysongelmiin

en ollut silloin hallituksen jäsen joten en voi tarkasti tietää mutta totean kuitenkin sen että ainakaan silloisella valtiovarainministeri kataisella ei ole näköjään sitten ollut poliittista halua edistää asiaa koska se ei esityksen muotoon koskaan ole päätynyt

te olette alkaneet puhua että ehkä sittenkin enemmän veronkoro tuksia kuin leikkauksia

onko hallitus yhtenäisenä taloushaasteiden edessä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mikä teidän tavoitteenne oikein on

itämeren hyvästä tilasta huolehtiminen on suomen hallituksen yksi tavoite ja se toteutuu ainoastaan kansainvälisen yhteistyön kautta missä helcomin puitteissa esimerkiksi kaikki itämeren ympärysmaat tuota yhteistyötä tekevät

nyt käsiteltävissä muutoksissa kokonaisvastuut kaksinkertaistetaan mahdollistetaan pankkien pääomittaminen veronmaksajien varoilla mahdollistetaan veronmaksajien varojen käyttö roskalainojen ostoon jälkimarkkinoilta

tuonnista valtava osa on hiiltä ja öljyä

onko se vain ideologinen keskittäminen

niitä pitää nopeasti korvata kotimaisella uusiutuvalla energialla

nokian ilmoitus irtisanomisista teki salosta kriisikunnan